olemme juuri toipumassa pikku hiljaa upmn tehtaan alasajosta ja nyt meille tulee eteen uusi aluetaloudellinen pommi

toisena asiana haluaisin kiinnittää huomiota työsuojelukysymyksiin työsuojeluvalvonnan merkitykseen ja niiden heikennysten hintaan jota työsuojelussa tällä hetkellä valtakunnallisesti maksetaan

lain tavoitteena on siis ollut aseturvallisuuden lisääminen ja tämä tavoite ei varmasti ole sellainen jonka kukaan tässä salissa kieltäisi ei tärkeänä

jokainen voi miettiä mitä se tarkoittaa kun puhutaan samanlaisista aluetaloudellisesta vaikutuksesta kuin jos helsingistä poistettaisiin helsingin yliopisto

työsuojelu ei pelkästään liity harmaan talouden torjuntaan vaan se liittyy myös työhyvinvointiin henkilöstön jaksamiseen ja henkilöstön työturvallisuuteen

mutta se asia mikä on saanut allekirjoittaneen puistelemaan monta kertaa päätään on sen lauseen toisteleminen että kun me emme tiedä mistä ihmisten mielenterveysongelmat johtuvat

arvoisa herra puhemies

monien ulkoistamisten ja töiden ketjutusten hinta pieniresurssinen työsuojeluvalvonta siinä rinnalla on johtanut suomessa tilanteisiin joissa on päädytty jopa kuolemantapauksiin ja useisiin loukkaantuneisiin

no mielenterveyssuvun vesana voin kertoa joitakin esimerkkejä siitä mistä mielenterveysongelmat johtuvat

monta kertaa meidän yhteiskunnassamme on sellainen tilanne tänä päivänä että kansalaisilla ei ole työtä he syrjäytyvät he jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle

en raksuta en hauku en rienaa sillä tämä vaalirahoitusjupakka ei ole ollut tässä talossa kunniaksi kenellekään

ei ole siis mitenkään yksinkertaista tai halpaa katsoa sitä tietä jolla suomi tällä hetkellä matkustaa työsuojeluvalvonnan heikennysten osalta koska toiminta heikkenee silloin jos riittäviä resursseja ei ole sinne osoitettu

lienee fakta että ei ole erimielisyyttä siitä että jätteen hyödyntämistä maassamme on tehostettava ja sen syntymistä vähennettävä

tuskin muste on ehtinyt kuivua kun meillä on käsissämme uusi laki mikä kertoo meidän lakiemme valmistelusta ja valmistelun tämänhetkisestä tilasta

vaikka meille on perusteltu monta kertaa että asiaan ei olisi voitu vaikuttaa niin rohkenen väittää että tässä talossa päätetään kuitenkin tämän maailman ja tämän maan tärkeimmät asiat ja ellei tässä talossa asioihin voida puuttua ja asioita ratkoa niin kysyn kyllä sitten mitä varten tämä talo on olemassa

tätä kehitystä tapahtuu ylisukupolvisesti tällä hetkellä jo kolmannessa sukupolvessa ja se käy itse asiassa mittavasti lävitse koko maan

tänä päivänä jolloin entistä erilaisempia toimijoita entistä erilaisempia töiden ketjutuksia ulkoistamisia meidän arjen kentällä on sitä suurempi merkitys on toimivalla työsuojelulla

on vihdoin ymmärrettävä mikä on oikean ja väärän raja ja tehtävä yhteiset pelisäännöt niin että jokainen meistä niitä noudattaa ja ennen kaikkea muistettava ketä me täällä edustamme

huolestuneena esitän myös sen kysymyksen onkohan tämä nyt tie kaikille yliopistokeskuksille uuden yliopistolain voimaan tultua että sanotaan vaan kaikille

jos me menetämme ihmishenkiä työntekijöitä ihmisiä se hinta on korvaamaton ja sitä me täällä eduskunnassa tuskin haluamme

silloin kun kansalainen on vailla inhimillistä toimeentuloa hänen ongelmansa kasaantuvat ja siirtyvät monta kertaa ylisukupolvisesti lapsille ja jopa lapsenlapsille

millä perusteella se on jätetty sinne lainsäädäntöön

suomen kansaa joka arjen elämässä tänäkin päivänä painii työn toimeentulon ja terveyden ongelmien kanssa

toisena asiana tai itse asiassa jo kolmantena asiana mikä vaikuttaa suomalaiseen työhön ja suomalaisen työn tulevaisuuteen on se miten pidetään huolta suomalaisista työntekijöistä

luotan sitten siihen että linja joka on nyt valittu että asioihin ei puututa pysyy myös jatkossa kaikkien muiden yliopistokeskusten osalta

me elämme kuitenkin yhteiskunnassa jossa suorittaminen ja menestyminen ovat niitä toimintamalleja joista on tullut tämän yhteiskunnan ikoni

sitten on myös esitetty kritiikkiä liittyen siihen että kun jätelaki muutetaan tähän muotoon niin se johtaa kuntien monopoliin

on äärimmäisen vaikeaa olla huono osainen ja osoittaa heikkoutta sairastua puhumattakaan siitä että tekisit sen julkisesti

seuraavien säkeiden aikana pyydän että jokainen edustaja olipa sitten salissa tai salin ulkopuolella omassa työhuoneessaan olipa sitten oppositiossa tai hallituksessa olipa sitten minkälaisessa asemassa tahansa tunnustelee seuraavia sanoja omassa sydämessään ja jos rohkeutta riittää miettii niitä todella syvällisesti

kannattaako todella leikata työterveyslaitoksen resursseja

jos ajatellaan tämän päivän koulumaailmaa entistä vahvemmin meillä korostuu suorittaminen pärjääminen selviytyminen ja mielellään olisi kasvettava aikuiseksi entistä nopeammassa tahdissa

mutta uskoisin kyllä että ympäristövaliokunta varmasti ottaa kaikki nämä asiat selvityksen alle ja kysymyksiin löytyy vastaus

suuri kansallinen ongelmamme on jatkuva lastensuojelutarpeen kasvu jolle ei näy loppua eikä sitä tällä eikä muillakaan säännöksillä poisteta

tähän henkisen pahoinvoinnin ketjuun ne päätökset mitä tässä salissa tässä talossa ja myös ministeriöissä tehdään ovat kyllä merkittävässä ja ratkaisevassa asemassa

ollaanko oikealla tiellä vai olisiko paikallaan muistaa kenen etuja tässä talossa ajetaan ja palata juurilleen nöyrästi kansan eteen

onko varmaa että tämä ei mitenkään merkittävällä tavalla kuitenkaan lähde nostamaan kotitalouksien jätekustannuksia

esimerkiksi meillä kainuussa ollaan laatimassa nuorisolain joka on opetusministeriön alainen mukaista lapsi ja nuorisopoliittista ohjelmaa joka kuuluu kunnille ja lastensuojelulain joka on stmn alainen mukaista kehittämisohjelmaa jota sorvataan maakunnassa

järvinen täällä ansiokkaasti luetteli niin heräsi kysymys myös siitä mihin jäivät ne tärkeimmät toimenpiteet

niin on pieni suuren edessä pieni ihminen suuressa maailmassa rahan maailmassa mitä tavan tavallisempi liituraitamiesten attaseasalkkujen ja loistoautojen maailmassa

arvoisa herra puhemies

seurattuani tätä keskustelua tietyllä tapaa sivullisena kun tämä vakka suomi ei nyt tätä omaa kotikenttää ole mutta ympäristö ja luontoasiat sydäntä lähellä olen miettinyt että eikö todellakaan ole mahdollisuutta löytää kompromissia ja ratkaisua johon kaikki tahot voisivat sitoutua

mutta tärkeintä tässä tilanteessa olisi vahvistaa peruspalveluja ja poistaa lapsiköyhyys mihin taas ei tässä eduskunnassa tunnu oikein rahaa löytyvän

niin se on pieni että unohtuu paperipinojen alle jää pöydälle kevyenä kellottamaan saa lasisen paperipainon vatsansa päälle

en koe tähän minkäänlaisia angsteja

juuri siitä syystä valiokunnan mietintöön jätettyyn vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus siitä että esimerkiksi lastensuojelutyöntekijöiden määrää lastensuojelutyössä vahvistettaisiin olisi osaltaan vaikuttamassa tähän asiaan mutta sekään ei poista vielä todellista ongelmaa eli lapsiperheköyhyyttä yksinhuoltajaköyhyyttä johon meidän on yhdessä tiukasti tartuttava

ei rasitu tekevän mieli selkä kestää vielä lisää aivot sitäkin enemmän katsovat ihmeisiin pystyvän

koska jokainen meistä ymmärtää että luonto ei ole rikkumaton eivätkä luonnonvarat ole ehtymättömät ja me huomaamme vahinkoa tapahtuneen niin asioita on tietysti korjattava

pienen palkkansa niska hiessä saava on tavan tapaansa

jos siellä alkaa olla satoja pahimmillaan jopa tuhansia oppilaita yhdellä kouluterveydenhoitajalla niitä ongelmia ei pystytä kyllä seuraamaan ja kontrolloimaan sieltä välistä pois vaikka kuinka tahdottaisiin

elikkä meillä esimerkiksi kuluneena kesänä pohjois suomessa liittyen lammas ja porotalouteen ja hevostilojen pitäjiin on sattunut isoja vahinkoja petoeläinten kanssa ja meillä on noussut vahva keskustelu siitä millä tavalla me voimme yhdistää ja järkevöittää niin ympäristön luonnon eläimistön kuin myös kansalaisten suojelemisen ja sen elinympäristön turvaamisen missä ollaan

niin on inhimillinen olento tuo iloinen ihmisen lapsi hukattu arvona johonkin setelisateiden alle kovien arvojen ahdinkoon

kysymyshän ei olekaan siitä että haluttaisiin estää tämän pykälän toteutuminen ja ajateltaisiin että terveydenhuoltohenkilöstölle ei haluttaisi velvollisuutta tai oikeutta ilmoittaa vaan päinvastoin kyseenalaistetaan se johdannainen mikä tästä syntyy elikkä on tietoisesti tulossa rekisteri

rahalle annoit arvosi luottanut et väkesi voimaan tukeesi ainoaan todelliseen elävään hengittävään suurimpaan ihmeeseen jonka maailma päällään kantaa ihmiseen hukattu arvona johonkin

jos ajatellaan esimerkiksi kainuuta ja lappia niin todennäköisesti niille sadoille karhuille joita venäjältä tällä hetkellä meille tulee huonon marjavuoden innoittamana hakemaan ravintoa tuskin pystytään järjestämään biopassia tai tassunjälkitunnistetta rajalle joten jonkinlainen järkiratkaisu on löydettävä näihin

toivoisin että tähän selkämeren kansallispuistoasiaan löydetään myös kompromissi johon kaikki voivat sitoutua ilman että luonto tuhoutuu ja elinkeinot katoavat

huoleen siitä kun täällä verrataan ajokorttiasiaa ja ajokortin seurantaa rohkenisin väittää että silloin kun lainsäädäntö ajokortin säilyttämiskyvyn seurannasta on tehty sen taustalla eivät suinkaan olleet tällaiset tapahtumat eikä tällainen yhteiskunnallinen kriisi kuin tämän ampuma aselain muutoksen taustalla on ollut ja elänyt

sen takia ei voida ajatella että tämä olisi ihan suoraan yksi yhteen ajoneuvon hallinnan kanssa koska minä nyt uskoisin kuitenkin että silloin kun autolla ajo oikeudesta on säädetty ja siitä seurantavelvollisuudesta ei ole lähdetty ajatuksesta että joku hankkii auton tai ajaa autolla ihmisiä tappaakseen

haluan korostaa että keskustelu petopolitiikasta kuuluu olennaisena osana tähänkin lakiesitykseen senkin takia että esimerkiksi poronhoitajat tuskin tarvitsevat vapaajärjestelmää tai tukijärjestelmää ellei heillä ole yhtään poroa enää petojen jäljiltä hoidettavana

jos me emme tarkasti määrittele näitä asioita jo lainsäädännössä niin voi kysyä kuinka moni lääkäri ottaa aidosti riskin jättää ilmoittamatta

lopputulemana voi käydä niin ettei pian myöskään lampureilla tai vasikankasvattajilla tai porsaankasvattajilla ole mitä kasvattaa mikäli tilanteen annetaan riistäytyä ihan vapaaseen pudotukseen

ottaen huomioon minkälaisten tapahtumien jälkiseurauksena tämä lainsäädäntö on tullut kuinka moni uskaltaa ottaa sen riskin että ei ilmoittaisi pienimpiäkin ongelmia mitä heidän potilaidensa elämässä ilmenee varsinkin jos heillä on tietona se kuinka monella ihmisellä on ase hallussaan tai ampuma aseluvat

mustajärven linjoilla että yleensä kun näistä asioista puhutaan niin meidät leimataan petovihaajiksi ja epäystävällisiksi luonnolle mitä harvemmin yleensä olemme ja myöskään poronhoitajat ovat

iankaikkisena huolena on kotimainen tuotanto ja lähiruoka

ilmasto muuttuu viljelyolosuhteet muuttuvat ruoka ja tuotantoskandaalit seuraavat toinen toistaan

osa heistä osaa jopa kutsua susia huudollaan omalle pihalleen ja jos he haluaisivat näitä kantoja tarkoituksenmukaisesti vähentää niin se varmasti onnistuisi hyvin yksinkertaisesti

miten mahdollistetaan ja turvataan suomalaisen ruuantuotannon omavaraisuus alati muuttuvassa maailmassa jossa tuottajan tilipussi ei juuri rahanpaljoudesta pullistele

arvoisa herra puhemies

tässä salissa korostettiin jo aiemmin sitä jopa lääkäri tiusanen korosti että ei hän ole sitä vastaan päinvastoin että voitaisiin edellyttää jopa sitä että aina uuden luvan myöntämisen yhteydessä vaadittaisiin lääkärinlausunto

ajattelin ensin että olen hiljaa mutta en malttanut olla tarkistamatta asiaa kun muistelen että ed

mutta se mihin halusin vielä kiinnittää huomiota on kainuulainen esimerkki siitä kuinka voi käydä hevoskasvattajalle petopolitiikan tiimoilta

akaan penttilä on eduskunnan työsuojelutoimikunnan varapuheenjohtaja

hänen puheenvuorossaan liittyen vasemmistopuolueitten työterveyshuollon käyttöön tuli kyllä mielestäni varsin erikoisia kommentteja ottaen tietysti huomioon sen että hän ei ole ollut kuuntelemassa täällä koko keskustelua eikä aikaisempaa keskustelua

meillä oli keväällä suomussalmella tilanne jossa karhu raateli hevosen laitumelle ja lähdettiin hakemaan häirikköyksilön poistolupaa

minulta edellytetään rohkeutta esittää uudenlaisia vaihtoehtoja tuoda uudenlaisia malleja ja ratkaisuja tähän poliittiseen keskusteluun ja ratkaisun alle

kyllä nimenomaan

tietysti tämä on ehkä kysymys joka koskettaa erityisesti mielenterveyskuntoutujien ja potilaiden omaisia mutta tässä yksi seikka on stigmatisoinut tämän sairausalueen potilaita aika vahvasti ja en usko kuitenkaan että kaikki mielenterveyspotilaat hautoisivat mielessään joukkosurmia

se luvan hankkiminen kesti puolitoista viikkoa

en aio peljätä enkä aio jättää sitä tekemättä

haluaisin kyllä korostaa sitä että ideologia yksityistämisestä ja ideologia julkisten terveydenhuoltopalveluiden puolustamisesta tuskin tarkoittaa sitä että meidän täytyisi luopua täällä vastaavanlaisesta työterveyshuollosta

mutta se mikä tässä nyt harmittaa tietysti toivon että eduskunta pumppaa meille sinne yksityisteihin lisää rahaa minä en todellakaan ole ollut vastaan sitä että yksityisteitä rahoitettaisiin päinvastoin kun nyt kuulostaa että siellä perukassa ei ole mitään muita kuin yksityisteitä niin haluan korjata tämän väärinymmärryksen

tämä menettely että jos halutaan petovihaa vähentää tarkoittaa myös sitä että häirikköyksilöiden osalta päätösten on tapahduttava lyhyessä ajassa eikä se saa kestää viikkoja ja jopa kuukausia

mutta sitä mihin tämä tämän päivän kehitys on johtanut että julkinen palvelu ei suinkaan enää ole ykkönen vaan yksityistäminen on ollut kaiken ideologian pohjalla ja taustana niin sitä me vastustamme

piiraisen lausumaehdotusta ja ed

kyllä siellä on myös perusväylänpitoon liittyvää tiestöä erittäin paljon ja sen takia tämä perusväylänpidon tason korottaminen ja pysyvä korjaaminen on tarpeeseen

toisessa lause tulee prosesseja ja

se mikä nostettiin esille useammassakin puheenvuorossa jo aikaisemmin pahoittelen sitä että en ehtinyt vastata esimerkiksi edustaja tossavaisen kysymykseen ja nyt sitten edustaja hongisto nosti asian esille liittyen polttoaineveroon ja raskaan liikenteen kannattavuuteen niin kaikessa hulluudessa kun puhutaan satelliittipaikanteisesta järjestelystä minun ajatukseni on ollut se että liikenteen hinnoitteluun tuodaan kokonaan uusi ajattelu että meillä ei todellakaan luoda uusia maksuja olemassa olevien verojen tai maksujen päälle vaan meille luodaan kokonaan uudenlainen järjestelmä

minä lupaan että tämän illan jälkeen teille jokaiselle toimitetaan lyhyt tiedote ja minun avaukseni siitä mitä minä oikeasti tämän satelliittiperusteisen tiemaksun pohjalta olen tarkoittanut

olen käynyt tästä keskustelua liikenneviraston pääjohtajan kanssa useamman kerran jo

ne toimenpiteet on käynnistetty sen järjestelmän ajamiseksi sellaiseen kuntoon että se pelaa myös silloin kun se tarve on kaikkein kovin ja sitä viestiä pystytään välittämään tällä verkostolla

tällä hetkellä tuntuu lähinnä siltä että kansalaisten päähänkin saisi rakentaa jonkunlaisen töyssyn tai järkihyppyrin joka parantaisi tämänhetkistä liikennekäyttäytymistä ja ihmisten välinpitämätöntä toimintaa

en taida ehtiä tämän enempää

itse kun tuolla maakunnassa ja pitkin poikin suomenmaata ajelen autolla niin huomaan kyllä sen että ihmiset ajelevat pihapiireissä kaduilla turuilla ja jopa toreilla rengasta polttaen ihan mitenkä heitä sattuu huvittamaan

harvoin pysähdytään suojatiellä jos toinen auto on odottamassa siinä että jalankulkijat pääsisivät kulkemaan ja liikennevaloissa ajetaan vanhoja vihreitä päin keltaisia ja jopa punaisia päin

ne olisivat varmaan kaikkein tärkeimmät

arvoisa herra puhemies

edellisen laman velalliset varsinkin takausvelalliset ovat hyvin vaikeassa asemassa edelleen kymmeniä vuosia velan iskeytymisestä ja heidän kansalaisoikeuksiaan ei vielä tänäkään päivänä ole kokonaisuudessaan palautettu

olisin kysynyt ministeriltä onko hallituksessa keskusteltu senaatti kiinteistöistä ja niiden vuokratasosta joka aiheuttaa kunnissa ja valtionhallinnossa aivan käsittämättömiä tilanteita tänä päivänä

kun samaan aikaan vuokratasot nousevat ja senaatti kiinteistöt ryöhältävät miljoonien edestä plusmerkkistä tulosta niin onko tässä asiassa enää oikein mitään järkeä ja onko se kenenkään hallinnassa

heräsi kysymys kuka mahtaisi auttaa tällaisessa tilanteessa olevia tavallisia kansalaisia takaako valtio tavallisen kansalaisen pienen lainan jotta hän saisi laman velallisena edes oman tönönsä katon korjattua ettei tarvitsisi perhettä siellä vuotavan katon alla pitää

köyhyys on levinnyt läpi maailman

maailmanlaajuinen lama ja ilmastonmuutos ovat entisestään pahentaneet useiden alueiden heikkoa tilannetta

kotimainen ostovoima on romahtanut kaikkialla ja valtiot ovat joutuneet supistamaan sosiaalisia ohjelmiaan niin kehitysmaissa kuin vauraissa länsimaissa

epätasa arvoinen talousjärjestelmä kaventaa entisestään kaikkein huonoimmassa asemassa olevien kuten esimerkiksi lasten ja naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia parempaan elämään

kasvavat elintasoerot köyhyys konfliktit ja ilmastonmuutos tuovat edelleen jatkuvan muuttovirran eurooppaan

ensimmäiseksi jos aloittaisi tästä kabotaasiliikenteestä meillä tänä päivänä on lähtenyt lausunnolle laki tavaraliikennelain uudistamisesta jossa luodaan uusia pelisääntöjä mutta myös toimintamahdollisuuksia poliisille jonka voimavarat toivon mukaan sitten myös jatkossa pystytään liikkuvan poliisin osalta turvaamaan

toivoisin kyllä sydämestäni että suuresti arvostamani edustajakollega zyskowicz pitäisi samanlaisen liekehtivän ja lähimmäisenrakkautta uhkuvan puheenvuoron suomalaisista köyhistä asunnottomista leipäjonoissa seisovista ja sanoisi täällä että oma pesä on myös laitettava kuntoon

arvoisa rouva puhemies

ensimmäisenä haluan korjata sen kun olen huuratessani täällä pyydän anteeksi puhunut jossain vaiheessa kauhavasta enkä kauhajoesta

me olemme myös eu jäsenmaa

yhtenä isona asiakokonaisuutena on pöydällä myös tämä edustaja östmanille hyvin tuttu mitat ja massat kysymys jolla haetaan myös osaltaan sitä ratkaisua kilpailukykykysymyksiin ja myös tämän tavaraliikennepuolen kehittämismahdollisuuksiin

onko tämä se hyvinvointivaltion malli jota myydä markkinoida eteenpäin muille jos meidän täytyy seisottaa satoja ihmisiä leipäjonoissa

mutta se mikä sai kiipeämään tänne pönttöön oli edelleen se sama tarina jonka kuulimme ed

sitten edustaja alanko kahiluoto kysyi tästä tienkäyttömaksukuviosta ja vieressänne istuva edustaja oras tynkkynen voi varmaan laajemmin vielä avata tätä maailmaa kun minulla on tässä niin lyhyt aika mutta kokonaisuus katsotaan läpi liikenteen hinnoittelun työryhmässä jota jorma ollila tällä hetkellä vetää

en malta olla edelleen esittämättä sitä kysymystä olivatko silloin ajokorttilainsäädännön muutoksen yhteydessä lainsäädännön lähtökohdat samanlaiset kuin aselain uudistamisen yhteydessä eli lähdettiinkö lakia korjaamaan sen vuoksi että autolla tehtiin joukkosurma

toki suhtaudun positiivisesti kaikenlaisiin vaihtoehtoihin mutta en lähtisi siitä että myöskään valtion omaisuutta myytäisiin sillä ajatuksella pelkästään että saataisiin sitä kautta lisärahaa

en vastusta tilojen laajentumista enkä maataloutta mutta olen kyllä konkreettisesti huolestunut suomalaisen veropohjan rapauttamisesta johon tämäkin lakiesitys liittyy